vaikka lasten ja nuorten alkoholinkäyttöön vaikuttavat nuoren lähipiirin lisäksi alkoholijuomien saatavuus muun muassa myynnin ikärajojen noudattaminen ja alkoholijuomien hinta suhteessa nuoren käyttövaroihin on alkoholimainonnan vaikutus alkoholinkäyttöön otettava vakavasti huomioon

useissa tutkimuksissa on todettu että alkoholimainonta etenkin mielikuviin perustuva aikaistaa lasten alkoholinkäytön aloittamista sekä lisää nuoruudenaikaista alkoholinkäyttöä ja humalajuo mista

arvoisa puhemies

vaikeasti työllistettävien henkilöiden työllistäminen on hyvin haasteellinen asia ja olen iloinen että ministeri ihalainen pitää asiaa tärkeänä ja on alkanut luovalla tavalla miettiä uusia ratkaisuja

maailman terveysjärjestön julkaiseman tutkimuksen mukaan alkoholimainonnan kieltäminen on verotuksen jälkeen kustannustehokkain käytettävissä oleva keino jolla alkoholin aiheuttamia terveyshaittoja voidaan vähentää

käytännössä on todettu että vuodenkin työllistymisjakso on liian lyhyt

työhyvinvointia ja työmotivaatiota eivät lisää ehdotukset pakkolaista tai työntekijöiden uhkailu uhkailuksi nämä hallituksen toimet on nimittäin koettu

työnantajat esimerkiksi järjestöt toivovat lisäksi että vaikeasti työllistettävällä voisi olla niin sanottu rinnallakulkija koska usein vaikeasti työllistettävällä henkilöllä voi olla monia työllistymisjaksoja takana ja useita pettymyksiä taustalla

on selvää etteivät mainonnan kielto ja rajoitukset yksin auta ja toisaalta sen vaikutuksetkin tulevat esille vasta pienellä viiveellä

erityisesti sosiaali ja terveysalalla työhyvinvointia ja työmotivaatiota heikentäviä toimenpiteitä ovat vuorotteluvapaan ehtojen tiukentamisehdotukset ja ensimmäisen sairauspäivän karenssi

näillä toimenpiteillä kuitenkin parannetaan vanhempien ja yhteiskunnan mahdollisuuksia suojella lapsia alkoholinkäytön varhaisen aloittamisen haitoilta

onneksi tule va vanhuspalvelulaki velvoittaa tulevaisuudessa kuntia huolehtimaan ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisestä sillä nykyisillä hoitokäytännöillä ikäihmisistä tehdään turhan aikaisin laitospotilaita

sosiaali ja terveysalan työntekijöiden työmoraali sanoo ettei sairaana saa tulla töihin mutta pienipalkkaisessa työssä on suuri kiusaus tehdä niin jos poisjääminen johtaa päivän palkan menettämiseen

ministeri ihalainen miltä nämä järjestötyönantajien ajatukset teistä kuulostivat

kotihoidon resurssit ovat tällä hetkellä niin pienet ettei kuntouttavaa kotihoitotyötä ole mahdollista tehdä

alkoholilain kokonaisuudistuksen yhteydessä on kuitenkin pohdittava ovatko tämän lain säädökset riittäviä vai pitäisikö mainonnan rajoituksia tästäkin tiukentaa

kolmanneksi

köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen on inhimillistä ja samalla taloudellisesti järkevää toimintaa sillä sosioekonomiset tekijät selittävät sairastavuutta huomattavan paljon

seuraukset sairaana työhön tulemisesta muodostuvat helposti kalliimmiksi kuin karenssipäivästä syntyvä säästö jos työntekijä sairastuttaa työtoverinsa ja potilaansa

köyhien ja sosiaalisesti syrjäytyneen väestön määrä kertoo yhteiskunnan tilasta ja sen kyvystä tai kykenemättömyydestä taata yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus

arvoisa puhemies

henkilökohtaisesti toivon että mahdollisimman nopeasti pääsemme siihen että alkoholimainonnassa olisi sallittua vain tuotetietojen esittely

olen eilisen päivän jälkeen saanut useampia puhelinsoittoja esimerkiksi eläkeläisiltä ja yksinhuoltajilta että heistä tuntuu todella pahalta kun niin moni hallituksen kansanedustaja sanoi puheenvuorossaan eilen että nyt ei saisi valittaa vaikka hallituksen päätöksillä oma toimeentulo joutuu nyt todella uhatuksi

on korkea aika havahtua siihen että terveyden edistäminen on tulevaisuuteen investointia

nyt hallitus romuttaa tietoisella toiminnalla nämä molemmat osaamisen historiallisilla leikkauksilla ja sopimisen sanelulla

jos haluamme parantaa kansanterveyttämme ja sitä kautta vähentää kestävyysvajettamme terveyden edistämisen on oltava johtotähtenä kaikessa politiikan teossa kaikilla tasoilla ja kaikkien hallintokuntien rajat on saatava rikottua

arvoisa puhemies

tämän mahdollistamiseksi hallituksen pitäisi ymmärtää että suomalaisessa yhteiskunnassa vain yhdessä tekemällä voitetaan vaikeudet

jos tämä talousarvio on työn ja työllisyyden talousarvio voisiko seuraava olla ter veyden edistämisen talousarvio jossa terveyden edistäminen ohjaa kaikkien ministeriöiden talousarvion laadintaa

edustaja saarikolle haluan vastata että jos jo viime kaudella leikattiin jostakin niin silloin pitäisi olla vielä varovaisempi leikkausten tekemisessä samoista asioista samoille henkilöille

siitä olen kyllä edustaja saarikon kanssa aivan samaa mieltä että meidän tulee pohtia lääkkeiden käyttöä kokonaisvaltaisesti sillä meillähän käytetään ihan liikaa lääkkeitä ja niitä käytetään myöskin ihan turhaan eli meillä hoidetaan lääkkeillä asioita ja tilanteita joita ei lääkkeillä voida oikeastaan hoitaa vaan siinä pitäisi olla ihan joitakin muita hoitokeinoja

mutta kun katsoo näitä hallituksen päätöksiä kokonaisuutena niin kyllä minä olen todella huolissani paljon sairastavista syrjäseuduilla asuvista henkilöistä

kun kaikki nämä päätökset pannaan toimeen niin koska ne jotenkin kohdistuvat samoihin henkilöihin pahoin pelkään että moni köyhä ihminen jää ilman hoitoa jatkossa

arvoisa puhemies

hallituksen budjettiesitys ei huomioi riittävästi kuntien kasvavaa vastuuta työllistämisestä

mutta samalla työllistämistukirahojen riittävyydestä ei ole huolehdittu eikä kunnilla ole työkaluja hillitä työllistymismenojensa kasvua

kunnat joutuvat jatkossa arvioimaan mitä palveluita ja tuotteita he tuottavat kilpailluilla markkinoilla ja täytyykö kunnan yhtiöittää toiminta vai vetäytyykö kunta markkinoilta pois

tätä lakiesitystä oli hankala käsitellä sekä sosiaali ja terveysvaliokunnassa että työelämä ja tasa arvovaliokunnassa sillä tähän liittyy paljon epäselviä asioita kuten esimerkiksi työterveyshuollon ja työvoimapoliittisen koulutuksen asema

keskustelimme valiokunnassa paljon siitä mitkä ovat ne kunnan tehtävät joita ei katsottaisi hoidettavan kilpailutilanteessa markkinoilla ja ovatko ne lakiesityksessä tarpeeksi selkeästi määritellyt

jotkut kunnat ovat lähteneet tosissaan etsimään uudenlaisia toimintatapoja mutta joissakin kunnissa suhtaudutaan tilanteeseen edelleen hyvin passiivisesti

kuten hallintovaliokuntakin mietinnössään toteaa lakiin sisältyvistä rajoituksista ja poikkeussäännöksistä huolimatta useita rajanvetoja jää tulevan tulkintakäytännön varaan

pitkäaikaistyöttömien työllistäminen vaatii kunnan ely keskuksen te toimiston ja kelan yhdessä tekemistä ja aktiivisuutta myös työnantajien suuntaan

kuten ministeri kertoi ja myös edustaja salonen tuossa edellisessä puheenvuorossa niin työ ja elinkeinoministeriössä valmistellaan lainsäädäntöä jossa muun muassa kootaan yhteen työvoimapalvelukeskusten verkosto

yhtiöittämisvelvollisuus saattaisi johtaa toimintojen eriyttämiseen ja ei lakisääteisten sairaanhoitopalveluiden yhtiöittämiseen tai yhtiöittämisen sijasta kunta voisi joutua luopumaan työterveyshuollon sairaanhoidon palveluiden tuottamisesta kokonaan

viimeksi mainittu vaihtoehto saattaisi vaikeuttaa palvelujen saatavuutta etenkin haja asutusalueella missä kunnallinen työterveyshuolto on usein ainoa palveluntuottaja

miten tämä lainsäädännön valmistelu nyt on edennyt ja milloin tämä laki on tulossa tänne eduskuntaan

toiminnallisesti työterveyshuoltoa ei voi jakaa kahteen osaan sillä ennalta ehkäisevän toiminnan ja sairaanhoidon välinen ero on usein veteen piirretty

työterveyshuollon asiakkaan kannalta ehkäisevän työterveyshuollon ja sairaanhoidon erottaminen voi viivästyttää terveysriskien havaitsemista ja työkykyyn vaikuttavien uhkien torjumista

työterveyshuolto on jatkossakin syytä pitää yhtenä kokonaisuutena

olen samaa mieltä hallintovaliokunnan kanssa siitä että erityisesti sosiaali ja terveyshuollon alalla on tarpeen käydä lävitse yhtiöittämisvelvoitteeseen liittyvät lainsäädännön tarkistamistarpeet

tarkistukset tulisi tehdä siirtymäaikana ja koska siirtymäaika on lyhyt tarvittavia lainsäädäntömuutoksia on alettava pikaisesti valmistella

arvoisa puhemies

myös työvoimapoliittisessa koulutuksessa on tarkistamistarpeita sillä kuten työelämä ja tasa arvovaliokunta lausunnossaan totesi yhtiöittämisvelvoite voi olla kuntien ja kuntayhtymien koulutusorganisaatioiden koulutuksen tarkoituksenmukaisen ja kustannustehokkaan järjestämisen kannalta ongelmallinen

velvoite voi johtaa kilpailutilanteessa myytävän koulutuksen eriyttämiseen oppilaitoksen muusta koulutustoiminnasta ja saattaa lisätä toiminnan järjestämisen kustannuksia sekä hallinnollista taakkaa

osalle oppilaitoksista lakiesityksessä tarkoitetun koulutuksen osuus on niin pieni että he voivat luopua tällaisessa tilanteessa ulkopuolelle tarjottavan koulutuksen järjestämisestä kokonaan

yhtiöittäminen on ongelmallista myös siksi että tulevina vuosina koulutuksen järjestäjien toiminnan tehokkuuteen ja palvelukykyyn kohdistuu merkittäviä vaatimuksia koulutuksen resurssien leikkaamisen vuoksi

olenkin erittäin tyytyväinen siihen että hallintovaliokunta yhtyi työelämä ja tasa arvovaliokunnan kantaan siitä että lainsäädäntöä on tarpeen tarkistaa siirtymäaikana niin että voidaan etsiä koulutustoiminnan järjestämiseen myös muita kilpailuneutraaleja ratkaisuja kuin yhtiöittäminen

arvoisa puhemies

tässä lakiesityksessä ehdotetaan kilpailu ja kuluttajaviraston toimintavaltuuksia lisättäväksi kilpailuneutraliteetin valvonnan varmistamiseksi

kilpailu ja kuluttajaviraston keskeinen tehtävä olisi valvoa yhtiöittämisvelvoitteen noudattamista tilanteissa joissa kunta tarjoaa tavaroita tai palveluita markkinaympäristössä

se ei voi vaatia toiminnan yhtiöittämistä eikä kieltää toimintaa vaan se tekee tapauskohtaisen arvioinnin perusteella ratkaisun siitä toimiiko kunta viraston tutkittavana olevassa tapauksessa kilpailutilanteessa markkinoilla

viimesijaisena keinona virasto voisi kieltää kilpailuneutraliteettia vaarantavan menettelyn ja sillä olisi mahdollisuus asettaa kiellon tai velvoitteen tehostamiseksi uhkasakko

lisäksi virasto valvoo että kunta hinnoittelee toimintansa markkinaehtoisesti kunnan toimiessa markkinoilla yhtiöittämisvelvoitteeseen ehdotetuissa poikkeustilanteissa

esitys koskee vain taloudellista toimintaa ja siksi useimmat kunnan erityistoimialaan kuuluvat tehtävät jäävät lain soveltamisalan ulkopuolelle

toisaalta kilpailu ja kuluttajavirasto ei voi puuttua merkittävien kansalaisten hyvinvointiin turvallisuuteen tai muuhun sellaiseen yleiseen etuun liittyvien tehtävien hoitamiseen jos säännösten soveltaminen johtaisi siihen ettei tällaisia etuja voisi tarkoitetulla tavalla turvata kansalaisille

kunnan lakisääteisiä tehtäviä ei katsota hoidettavan kilpailluilla markkinoilla jos palveluja tuotetaan vain niille joille kunnan on lain perusteella järjestettävä näitä palveluita

yksittäistapauksissa nämäkin palvelut saattavat kuitenkin tulla kilpailuneutraliteetin näkökulmasta arvioitaviksi jos kunta järjestää toiminnan markkinaehtoisesti ja myy palveluita markkinoilla joilla myös yksityiset toimijat toimivat

sosiaali ja terveysvaliokunta painottaakin omassa mietinnössään että kunnat voivat omilla palveluiden järjestämistapaa koskevilla ratkaisuillaan vaikuttaa oleellisesti siihen tuleeko toiminta yhtiöittämisvelvoitteen piiriin tai kilpailu ja kuluttajaviraston valvontaan

valiokunta huomauttaa kuitenkin että rajanveto taloudellisen ja ei taloudellisen toiminnan välillä on tulkinnanvarainen koska esimerkiksi eun valtiontukisäännön soveltamisperiaatteiden mukaan taloudellisen toiminnan ulkopuolelle jäävät toiminnot jotka luontaisesti ovat osa viranomaisten eri oikeuksia ja joiden suorittamisesta julkinen sektori vastaa

käsitteen sisältöä ei kuitenkaan ole määritelty eikä missään ole kuvattu mitä toimintoja suomessa luetaan kuuluvaksi tämän käsitteen piiriin

toisin sanoen eu lainsäädäntöä suomeen sovellettaessa erityisesti sosiaali ja terveydenhuollossa tulee vastaan monia ongelmia koska suomalainen järjestelmä on niin erilainen kuin muualla euroopassa

soveltamisalaa koskeva säännös jättääkin kilpailu ja kuluttajavirastolle paljon harkintavaltaa sen suhteen milloin säännöksiä sovelletaan

sosiaali ja terveysvaliokunta katsookin että viraston ratkaisukäytäntöjä on seurattava myös kansallisten sosiaali ja terveyspoliittisten tavoitteiden kannalta

arvoisa puhemies

yhteenvetona voidaankin todeta että kilpailu ja kuluttajavirastolle ehdotettu toimivallan laajuus ja muoto on lakiehdotuksessa jossain määrin täsmentämätöntä ja tulkinnanvaraista

virastolle jää soveltamisalaan tehdyistä poikkeuksista ja esityksen perusteluissa esitetyistä rajanvedoista huolimatta varsin laaja harkintavalta

olenkin samaa mieltä kuin hallintovaliokunta omassa lausunnossaan että uudistuksen toteutumista ja viraston ratkaisukäytäntöä sekä vaikutuksia muun muassa kuntasektoriin on tarkkaan seurattava

tulkinnanvaraisuutta toki lieventää se ettei viraston rooli ole etsiä rangaistavia menettelyjä vaan pikemminkin tuoda esiin sääntelyn vastaiset toimintatavat ja ohjata julkisen sektorin toimijat löytämään korjaavat tavat hoitaa markkinoihin kytköksissä oleva toiminta kilpailuneutraliteetin turvaavalla tavalla

kilpailu ja kuluttajavirasto käyttää harkintavastuuta ja viraston päätökseen haetaan muutosta markkinaoikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään

mielestäni on kuitenkin erittäin ikävää että sääntely muotoutuu todeksi vasta vähitellen oikeustapausten perusteella

tällaisia hyviä käytäntöjä ovat muun muassa lääkärisairaanhoitaja työparityöskentely uusien lääkäreiden rinnalla kulkeminen ja mentorointi sairaanhoitajille rajoitetun lääkemääräämisoi keuden myöntäminen ja syrjäseuduilla toimivat terveyskeskusbussit sekä telelääketieteen hyödyntäminen

tulevaisuuden kannalta kaksi tärkeää asiaa sosiaali ja terveystoimessa ovat terveyden edistämiseen tähtäävät toimenpiteet sekä vaikuttavuuden arvioinnin lisääminen

näillä toimenpiteillä olisi suuri merkitys myös kestävyysvajeeseemme

tulevina vuosina kaikissa ministeriöissä tulisi entistä tehokkaammin paneutua pohtimaan miten omalla hallinnonalalla voidaan edistää terveyttä

arvoisa puhemies

jo epäily esimerkiksi liikenneyhteyksien heikentymisestä vaikeuttaa kilpailussa pärjäämistä

pohjois karjalaan ei saada kansainvälisiä toimijoita jos lentoyhteydet eivät toimi kunnolla

vaikka hallitus päättikin vai päättikö nyt en ole siis varma jatkaa toistaiseksi vrn velvoiteliikennettä joensuusta pieksämäelle ja nurmekseen jäi pohjois karjalaan kyllä kalvamaan epäily siitä mitä mahtaa tulevaisuudessa tapahtua

sosiaali ja terveysvaliokunta totesikin talousarviolausunnossaan että hallitusohjelmassa sovitut toimenpiteet alkoholimainonnan rajoittamisesta ja alkoholimainontasäännösten tehostamisesta tulee toteuttaa

ja erityisesti luottamusta on horjuttanut se että maakunnassa ministerin edellisistäkin suunnitelmista luettiin lehdistä eikä ministeri tullut edes kutsuttuna paikan päälle keskustelemaan asiasta

sosiaali ja terveysvaliokunta esitti lausunnossaan myös vakavan huolensa sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontaviraston valviran resursseista

toivon todella että ministeri kävisi tutustumassa maakuntien tilanteeseen sillä helsingissä asiat näyttäytyvät kyllä toisenlaisina kuin maakunnissa

valviralla on ollut suuria vaikeuksia selviytyä nykyisillä voimavaroilla lakisääteisistä tehtävistään

lain kustannusvaikutusten tarkka arvio on vaikeaa mistä johtuen lain toimeenpanon ja sen kustannusvaikutusten seuranta on tärkeää heti alusta lähtien valtakunnallisten ja yhtenäisten seurantaindikaattorien kautta

toivottavasti kunnat ja kunnalliset päättäjät ymmärtävät että lain täytäntöönpanon myötä voidaan hillitä vanhustenhuollon kustannusten kasvua erityisesti terveyden edistämiseen sekä palvelurakenteen muutoksiin tähtäävillä toimilla

tutkimusten perusteella iäkkäiden henkilöiden terveyden ja toimintakyvyn paraneminen alentaa laitoshoidon tarvetta ja vähentää vanhustenhuollon kokonaismenojen kasvua merkittävästi

arvoisa puhemies

minä kiitän ministeri kiurua siitä että kaikista näistä säästöpaineista huolimatta muun muassa erityisoppilaiden koulunkäyntiedellytysten parantamiseen ja koulupudokkuuden estämiseen on tulossa lisärahoitusta

erityisesti muistisairauksien ennaltaehkäisyn varhai sen toteamisen sekä asianmukaisen hoidon ja kuntoutuksen puutteet aiheuttavat valtavan suuria ja täysin turhia kustannuksia kunnissa tällä hetkellä

jokainen tiedämme että ilman ammattikoulutusta ei voi työllistyä nyky yhteiskunnassa ja näiden toimenpiteiden avulla nuorilla aikuisilla on mahdollisuus hankkia itselleen ammattitutkinto

joko olette saanut tietoja nuorten aikuisten osaamisohjelman onnistumisesta

monissa kunnissa rikotaan koko ajan vanhuspalvelulakia koska vuodeosastolla ei lain mukaan saisi olla hoidossa potilaita jotka eivät tarvitse lääketieteellisesti tai muusta perustellusta syystä vuodeosastopaikkaa

esimerkiksi matkakorvausten leikkaukset ja matkojen omavastuun huomattava nostaminen vaikeuttavat etenkin harvaan asutuilla seuduilla asuvien pienituloisten ja usein ikäihmisten taloudellista tilannetta

nämäkin säästöt olisi mahdollista suurimmaksi osaksi saada aikaan kehittämällä edelleen matkojen yhdistämisjärjestelmää eli vaihtoehtojakin olisi ollut olemassa

myös lääkekorvauksia vähennetään muun muassa alkuomavastuuta korottamalla ja tämäkin kirpaisee eniten juuri pienituloisia paljon sairastavia ja useita lääkkeitä käyttäviä kansalaisia

kolmantena asiana otan kantaa harkinnanvaraisen kuntoutuksen määrärahojen vähentämiseen joka myöskin tässä lakiesityksessä on esillä